meidän ajatuksemme kansanvallasta kuitenkin lähtee siitä että valta on alueen asukkailla itsellänsä sillä mitä maakunnan kunnat ovat asiaan lausuneet

kokkola josta itse tulen on lausunut aika tavalla tasan kuten tässä ministeri edellä todisti muut kunnat sen sijaan yksimielisesti pohjoisen puolesta

mihin tällä suuruuden ekonomialla pyritään ja mikä estää sen yhteistyön jos hankkeet ovat kuten totesitte saman tyyppisiä

eikö tämän uudistuksen tavoitteena tarkoituksena ole purkaa sitä päällekkäisyyttä mitä meillä on kunta valtion aluehallinto maakuntahallinto seutukuntahallinto mikä on läntisessä demokratiassa hyvin harvinaista että on näin päällekkäistä hallintoa

se oli sosialidemokraattien vaalimainos

herra puhemies

selityksiä on paljon ilmassa ja syy siihen miksi esimerkiksi rakenteellisia uudistuksia ei ole viety eteenpäin on milloin teidän nykyisten hallituskumppaneiden ja milloin teidän edellisten hallituskumppaneiden mutta teissä sen sijaan ei tunnu olevan minkäänlaisia syitä

sanotte että lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan

nyt kaikki nämä lupaukset on petetty yksi kerrallaan

rakenteelliset uudistukset eivät ole tällä kaudella edenneet niiden perään me olemme tässä huutaneet

herra puhemies

oikeastaan tuon euroopan unioniin liittymisen jälkeen tuohon keskusteluun ei löydetty oikeita kanavia kansalaisille ja se siirtyi yliopistopiirien keskusteluksi korkeitten hallituspiirien keskusteluksi monella tapaa eliitin keskusteluksi

se mihin kannustan meitä kaikkia on että me löytäisimme oikeita ja uusia väyliä siihen että keskustelua voitaisiin käydä avoimesti ja rakentavasti

se vähän epä älyllinenkin keskustelu jossa ääripäät huutavat oikeastaan puhumatta toisilleen ollenkaan toistelevat sloganeita ei kyllä johda euroopan unionin osalta mihinkään

uskon että tuolla impivaaran ja poskisuudelman välissä on kyllä olemassa myöskin jonkunlainen tie ja reitti ja siinä pitää katsoa vähän tämän akuutin kriisinkin yli

tämä on nyt eduskunnan käsissä ja minusta meidän pitäisi yhdessä pystyä etsimään ratkaisut siihen että esimerkiksi tuo erittäin hyväksi koettu etsivän nuorisotyön toiminta voisi jatkua vähintään nykyisessä laajuudessaan mielellään laajempanakin

mikähän se aika nyt mahtaa olla

olen kuullut kaksi argumenttia joista toinen on se että yliopistoyhteisöt eivät enää pääsisi valitsemaan omia hallituksen jäseniään

olemme kuitenkin euroopan kanssa samassa junassa euroopan kilpailukyky huoltosuhteen heikkeneminen ja yhteiset kasvueväät halusimme tai emme ja siihen meidän pitää keskustelua löytää ja siihen saada kansalaiset mukaan

hyvin tarkkana pitää olla etteivät sakset lipsahda siihen ytimeen ja kaikista olennaisimpaan ja että mahdollisimman paljon noita säästöjä voitaisiin tehdä normien purun kautta erityisrahoituksen poiston kautta ja uudistusten kautta

ympärivuotinen opiskelu kulttuurin prosenttiperiaatteen laajentaminen tunti liikuntaa koulun ja työelämän vuorovaikutuksen parantaminen koulutusviennin esteitten purkaminen digiloikka opettajien täydennyskoulutus isoja kauan odotettuja positiivisia asioita

arvoisa puhemies

mielestäni edustaja vanhanen tässä ihan ensimmäisessä puheenvuorossaan ryhmäpuheenvuorossa kuvasi aika hyvin tämän ulko ja turvallisuuspolitiikan perimmäisen tarkoituksen sen että ihmiset voisivat elää omaa elämäänsä rauhassa

tästä pystyy juontamaan aika hyvin myöskin sen tarkoituksen että me pystyisimme kaikin tavoin edistämään vakautta ja kaikin tavoin rakentamaan rauhaa maailmalla

sitten analyysimme saattavat poiketa siinä ajattelemmeko että tuohon tulisi pyrkiä naton kautta vai omalla uskottavalla puolustuksella ja yleisellä asevelvollisuudella

pääministeri katainen voisitteko te käyttää taas sen vastuunkantopuheenvuoronne

ennen kaikkea se tarkoittaa sitä että resurssien pitää olla kunnossa jotta me voimme uskottavasti oman puolustuksemme ylläpitää ja se meidän kaikkien tulee ilman muuta ottaa huomioon

nyt se olisi paikallaan sen vuoksi että minusta tässä on kysymys nyt aikamoisesta vastuuttomuudesta kun asiat siirretään kuntien vastuulle

minusta tuntuu että on pakko yhtyä siihen mitä kokoomus tuolla käytävällä kuiskii että lain valmistelu on ollut sekavaa ja että se on ainakin kaikilta osin kesken

isot leikkaukset siirretään kuntien vastuulle

kunnat joutuvat keskittämää

kun te ette kykene niitä tekemään siirrätte sen kuntien vastuulle

uusimpana kuulimme ministeri räsäseltä että osa poliisitoimenkin tehtävistä voitaisiin siirtää ilman minkäänlaista rahoitusta kuntien vastuulle

päivän uutinen on ollut siinä että peruspalveluministeri ei kannata kela siirtoa siis tasavertaisia ja tasapuolisia oikeuksia kaikkialle suomeen

sen takia me olemme esittäneet kun rahaa ei ole tietenkään olemassa kenelläkään ei ole pohjatonta kassaa täsmätoimia siis sitä että juuri niille nuorille jotka ovat putoamisvaarassa syrjäytymisvaarassa kohdennetaan rahaa

koulupsykologi ja kuraattoripalvelut etsivän nuorisotyön palvelut kymppiluokkatoiminta kansanopistotoiminta kaikesta tästä te leikkaatte

se on päivän uutinen valitettavasti

tietysti jo moneen kertaan todettu tosiasia on vain siellä arjessa hyvin totta että liikkumattomuus on miljardiluokan kysymys

toisaalta yhä useampi liikkuu entistä vähemmän ja polarisaatio on aika vahvaa osa taas liikkuu vielä paljon enemmänkin

luulen että tämä ei ole pelkästään lainsäädännön asia eikä tietysti lailla voida kenenkään liikuntaa määrätä mutta kyllä kouluilla on valtavan suuri merkitys

herra puhemies

vaikka sitä ei voi silmin nähdä niin mehän käymme tässä salissa koko ajan debattia tulevien sukupolvien kanssa ja itse ajattelen niin että tuon debatin pitää olla vastuullista kaikilta osin vastuullista ja perustua kaikilta osin myöskin oikeisiin argumentteihin siinä hengessä että luonto on vain lainassa lapsiltamme

sitten on sosialidemokraattien tarina jossa on ainakin jotain puhetta takuuksista ja vakuuksista vaikka aika selkeää lienee se että muutama mustikka on vakuutettu kun mätäs on kuitenkin kokonaisuudessaan vakuutta ja takuuksia vailla

on aivan perusteltua että silloin kun pyritään torjumaan kriisi mahdollisimman kauaksi ollaan mukana mutta siinä kohtaa jos sovitusta ei pidetä kiinni laitetaan piikki kiinni

suomi voi parhaimmillaan kääntää sen mahdollisuudeksi

lähetekeskustelussahan huoli oli ilmeinen ja heti jo valiokunnan ensimmäisissä kuulemisissa tähän asiaan tartuimme

se on aivan perusteltu kysymys

mutta samoin voi esittää vastakysymyksen mikä on sen hinta että jatketaan näitten tukipakettien rustaamista yhä uudelleen ja uudelleen ja kuitenkin sen jälkeen vielä tullaan päätymään siihen että laitetaan piikki kiinni ja että kreikka eroaa eurosta

silloin uusiutuva voisi olla edullinen energiantuotannon muoto

jos jollain ministeriössä tai jossain muualla on ollut joitain muita agendoja niin uskon että tämän jälkeen väistyy koska valiokunta ja eduskunnan tahto jos se tämä on on tietenkin tässä maassa se kaikista tärkein

herra puhemies

saataisiin vastauksia päästäisiin näin ehkä johonkin johtopäätökseen

herra puhemies

se on nyt ajankohtainen ja polttava ja aiheuttaa erittäin suurta huolta tällä hetkellä lukiokentällä

nykyisestä kokkolasta entisestä lohtajasta ja vattajanniemen ampuma alueesta on kysymys

siinähän kysymys on siis siitä että lukion tuntijakouudistus on viemässä pohjan pois erityislukioilta rahoitus valtionosuusuudistuksen suhteen on auki

se herättää alueella aika voimakkaasti tunteita

ovatko ne aivan tuulesta temmattuja vai sinne päinkään

siitä olisi mukava kuulla hieman enemmän ajatellen vielä tätä tiukkaa tilannetta missä olemme

tästä on kysynyt kirjallisen kysymyksen muistaakseni edustaja harkimo ja vastaus on jäänyt ilmaan opetusministeriltä

jotta puolustusvoimien toiminnan hyväksyttävyys tuolla alueella säilyy on tietysti keskustelu alueen asukkaiden kanssa ja luontoarvojen arvostaminen ja kunnioittaminen hyvin tärkeää

se on varmasti teille tuttu niin merkittävänä ampuma alueena

kun te sanoitte täällä ammattikorkeakoululain käsittelyn yhteydessä kesäkuun alussa että jos se teistä on kiinni niin tämä asia tulee kuntoon niin tuleeko se nyt kuntoon vakinaistetaanko tuo kokeilu tai tuodaanko automaatiojäsenyys uudelleen keskusteluun

nuo ammatillisen koulutuksen leikkaukset vapaan sivistystyön epävarmuus todella uhkaavat erittäin vahvasti näitä opistoja ja huoli on suuri

miten näette sen että nyt tuolla alueella toimii myös patria tällä hetkellä luvatta ehkä tulevaisuudessa jonkun luvallakin mitä ajattelette tästä

meillä ei tulevaisuudessa ole iivoniskasia ja muita olympiamitalisteja jotka meille voisivat olla idoleita ja esikuvia ja kannustaa nuoria liikkumaan

herra puhemies

täällä on paljon ollut tänään opastusta ja valistusta ilmassa ja on aivan ymmärrettävää että kaikilla edustajilla on omat unelmansa siitä minkälaisia perhemuotoja suomessa pitäisi olla

sanon vielä sen että kun muutama viikko sitten ministeri urpilaiselta jonka alaan tuo verotuskysymys kuuluu kysyin ollaanko valmiita korottamaan ylärajoja esimerkiksi tuossa verovapaassa toiminnassa niin että vähävaraiset nuoret saataisiin liikkumaan hän totesi että muutostarvetta ei ole